lain säätäminen nyt tässä muodossa on taas erittäin kallis kädenojennus maaseudulle ja myös ympäristönsuojelun tulosten kannalta hyvin vähäinen

valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että me kohtaamme täällä työssämme toistuvasti kansallisen lainsäädännön ja yhteisölainsäädännön yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia

arvoisa puhemies

perustuslaissa yksi edellytys lainsäädännölle on perustuslaissa säädetään lainsäädännön edellytyksenä että sen pitää olla täsmällistä ja tarkkarajaista

valiokunta pitääkin tarpeellisena sen selvittämistä olisiko luotavissa erityinen menettely jossa voitaisiin kansallisesti ottaa korkean tason auktoratiivinen kanta kyseisiin jo lakien säätämisvaiheessa ilmeneviin yhteensovittamisongelmiin

on erinomaisen hyvä että ministeri anttila on täällä paikalla

tämä viesti varmasti menee suoraan perille että tällainen korkean tason ääni ja oma konttori nautorlähtö auktoriteetti pitäisi olla joka sitten ottaisi kantaa näihin ehdotuksiin ja yhteensovittamisongelmiin

valiokunnan mietinnössä pannaan painoa erittäin paljon kansallisen varannon hyödyntämiseen

kun me valiokunnassa pyysimme kansallisen varannon osalta selvitystä miten sitä kansallista varantoa voitaisiin käyttää miten sitä näissä tilanteissa voitaisiin hyödyntää niin kyllä se sen selvityksen valossa näyttää aika vaikealta

arvoisa puhemies

pari kysymystä ministerille vielä

mutta me olemme myöskin tässä yhteydessä korostaneet sitä että kaikki se liikkumavara joka tämän kansallisen varannon ja sen käytön osalta on olemassa pitää nyt sitten käyttää

nyt meillä on puhuttu paljon normitalkoista ja siinä yhteydessä joku ministeri taisi olla pääministeri totesi että meidän tulisi suomessa säännellä ja säätää lainsäädännössä velvoitteita ja normeja vain juuri sen verran mitä välttämättä eu vaatii

nyt ministeri stubb tuossa toi esille sen että nyt kun neuvotellaan suomi ajaa alempaa tasoa kuin komissio ja hän totesi siinä puheenvuorossaan myöskin sen että komissio ei ole paljastanut omia laskuharjoituksiaan

valiokunnan erityinen huomio kiinnittyi siihen että säännösten avulla voidaan vuokranantajan oikeusasema entistä laajemmin turvata nimenomaan tällä kansallisen varannon hyödyntämisellä

mutta suomessa on varmasti tehty laskuharjoituksia joten mikäli tämä suomen tavoite alemmasta rahoitustasosta toteutuu minkä verran se saattaisi vaikuttaa meidän saamiimme maaseudun tukiin

tämä koski nyt lähinnä maa ja metsätaloutta ja maatalousministeriötä

nyt niinku mennäänkö tässä normituksessa nyt aiempaa pidemmälle eli meille tulee lisää normeja vai ollaanko normitusta vähentämässä

perustuslakivaliokunta ottaa lausunnossaan esille kannan jonka mukaan sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta valtiosääntöoikeudellisesti tärkeää on että jos siirtymäsäännökset kumotaan vuokranantajan oikeusasema samalla turvataan hänestä riippumattomilta kohtuuttomilta muutoksilta muin lainsäädännöllisin keinoin

toisekseen olen erittäin huolissani siitä että tässä esityksessä nyt norminantojakoa muutetaan kun aiemmin lainsäädäntöä alemmanasteiset säädökset olivat lähinnä liikenne ja viestintäministeriön toimialaa

nyt ne siirretään sitten liikenteen turvallisuusvirastolle

toivon että tämä tilatukilain käsittely tässä talossa ja tällä erää nyt rauhoittaisi tilanteen myöskin tuolla kentällä koska epätietoisuus maanomistajien vuokranantajien ja vuokralaisten välillä on vallinnut nyt jo voidaan sanoa liian pitkään

kun aiemmin liikenne ja viestintäministeriö antoi asetuksia jotka perustuivat eduskunnan säätämään lakiin ja siihen valtuutukseen niin nyt tällä ollaan valtuutus siirtämässä sitten liikenteen turvallisuusvirastolle

piileekö tässä hänen mielestään mitään vaaraa siitä että liikenteen turvallisuusvirasto ottaa liikaa valtuuksia ja valtaa käsiinsä

toivon myöskin että se että sovittelulla todellakin päästäisiin sen kaltaiseen lopputulokseen kuin edellinen ministeri ed

valtiovarainministeri peräänkuuluttaa sopimista ja sitä että riitelyllä ei tätä maata rakenneta aivan oikein

on ilahduttavaa että erityisesti tällä vaalikaudella tässä salissa on vallinnut erinomaisen hyvä yksimielisyys kotimaisesta ruuantuotannosta ja sen tärkeydestä

mutta kun puhutaan ruuasta ja ruuan tuottamisesta täällä suomessa on syytä puhua myöskin hinnasta ja ruuantuotannon hinnan muodostumisesta

sen sijaan nyt tarvittaisiin työelämäuudistuksia semmoisia rakenteellisia uudistuksia jotka tähtäävät siihen että paikallisesti voidaan enemmän sopia tulee enemmän joustoja

ministeri anttila te pari vuotta sitten muistaakseni nostitte tikun nokkaan ruuan hinnan ja päätitte selvityttää mistä hinta muodostuu

me tarvitsemme rohkeita uudistuksia työelämässä jotta työnteko olisi tulevaisuudessa nykyistä houkuttelevampaa ja kannattavampaa ja jotta myöskin yrittäminen olisi mielekästä ja kannattavaa

me kaikki tiedämme erittäin hyvin että suomessa syödään maailman kalleinta ruokaa vaikka meillä on alhaisimmat tuottajahinnat

aivan kuten edustaja modig totesi pääsääntöisesti lataaminen ei ole millään tavalla kiellettyä eikä rangaistavaa ainakaan mutta sen sijaan jakaminen on

mutta minulla olisi semmoinen näkemys tähän tekijänoikeuslainsäädäntöön ylipäätään joka on siis hyvin kattava paljon enemmän kuin mitä tässä kansalaisaloitteessa nostetaan esille että nykyisessä internetmaailmassa ja tässä tiedon tulvassa ja teknisessä niin muodollisessa kuin sisällöllisessäkin kehityksessä lainsäätäjän on kyllä äärimmäisen vaikea pysyä ollenkaan mukana

tämä edustaja eestilän aloite laittomasti perittyjen arvonlisäverojen palauttamiseksi on vähintäänkin aiheellinen

näyttää siltä että olen nyt tässä salissa ainoa edustaja joka oli valtiovarainvaliokunnassa silloin melko tarkalleen neljä vuotta sitten kun tämä asia oli käsittelyssä ja päätettiin valtiovarainvaliokunnassa mietinnöstä

ja kun lainsäätäjän pitäisi lainsäädännössä vähän niin kuin mennä etunojassa verrattuna kaikkeen siihen mitä siellä saattaa sitten tapahtua niin minä uskon arvoisa puhemies että tämmöinen puitelakityyppinen lainsäädäntö olisi kuitenkin sitten parempaa jossa annettaisiin alemmanasteisille säädöksille mahdollisuus sitä mukaa korjata kuin tarve vaatii

nyt edustaja eestilä otti esille puheenvuorossaan että eduskunta ei ehkä tainnut olla tietoinen päättäessään silloin tästä laista että tähän sisältyy myöskin vahingonkorvausvastuu

joudun tuottamaan edustaja eestilälle ja muille pettymyksen jos te olette siinä uskossa että eduskunta ei ole tiennyt tätä

nyt on selvää että kun on korkeimman hallinto oikeuden päätös vielä tässä takana niin kyllä tässä olisi syytä valtiovarainministeriön nyt ottaa lusikka kauniiseen käteen ja hoitaa asia sillä tavalla että nämä laittomasti perityt arvonlisäverot palautettaisiin

väkivaltarikosten siis pahoinpitelyjen raiskausten kaikkien väkivaltarikosten rangaistusasteikkoja pitäisi suomessa kiristää pitäisi nostaa ylöspäin

useimmissa länsimaissa nimittäin esimerkiksi juuri raiskausrikosten rangaistusasteikot ovat paljon ankarammat kuin mitä meillä suomessa

myös useissa muissa väkivaltarikoksissa alkaen pahoinpitelystä meillä suomessa pitäisi tarkistaa lainkäyttöä

ongelma nimenomaan on lainkäytössä että vaikka meillä lainsäädäntö antaisi mahdollisuuden tuomita näistä vakavista väkivaltarikoksista ehdottomaan vankeuteen meidän tuomioistuinlaitoksemme ei käytä tätä mahdollisuutta

lauri oinonen ansiokkaasti esille useimmiten suomessa uhrin asema nimenomaan oikeudenkäynnissä tuomioistuinkäsittelyssä jää kyllä todella lapsipuolen asemaan

arvoisa puhemies

minun henkilökohtainen käsitykseni joka on kokemusperäinen ja tiedän että monet ammattiautoilijat yhtyvät tähän on se että trafin toimintaa ei valvo kukaan

en tiedä missä on syntynyt päätös vaatia tällainen ammattipätevyystutkinto jopa kymmeniä vuosia ammattimaisessa liikenteessä toimineilta kuljettajilta

niillä viiden päivän kursseilla ei ole saavutettu suomen liikenneturvallisuuden kannalta yhtään mitään edistystä

arvoisa puhemies

todellakin suomessa huostaanotot ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ovat lisääntyneet hälyttävästi viime vuosina

minulla on ihan henkilökohtainen kokemus tästä ja voisin kertoa siitä hyvin pitkäänkin mutta ajanpuutteen vuoksi jätän sen toiseen kertaan nyt

lastensuojelu on noussut julkisuuteen suomessa näitten hälyttävien esimerkkitapausten kautta ja tutkimukset osoittavat että ongelmat ovat jatkuvasti kasvussa

kysymys kuuluu

mitä sille todellakin voidaan tehdä

me hoidamme vain näitä seurauksia mutta pitäisi kiinnittää huomiota paljon enemmän ennalta estävään työhön ja siihen mitkä ovat näitten ongelmien taustalla

on tietysti erittäin tärkeää kehittää lastensuojelun toimintatapoja jotta jokainen lapsi saadaan turvaan

ratkaisu löytyy kuitenkin ennen kaikkea tästä ennalta estävästä työstä ja silloin meillä poliitikoilla on ratkaiseva rooli

ennalta ehkäisevillä toimilla nimittäin vältämme nämä huostaanotot ja varmistamme että lapsi voi kasvaa turvallisesti oman perheensä kanssa

ehkäisevää lastensuojelutyötä ovat kaikki ne palvelut ja toiminnot joilla tuetaan lasta tuetaan perhettä silloin kun lapsi ei ole vielä lastensuojelun asiakkaana

kiitos arvoisa puhemies

tätä ehkäisevää lastensuojelutyötä ovat kunnan peruspalveluissa annettavat erityiset tuet perheille äitiys ja lastenneuvolassa terveydenhuollossa kaiken kaikkiaan ja päivähoidossa perhekeskuksissa opetuksessa nuorisotyössä kaikkialla

tutkintatavoitteet mitoitetaan siten että korkeakoulutetun työvoiman saatavuus vastaa jatkossa paremmin paljon nykyistä paremmin työelämän tarpeita

kuulkaa lapsilisäleikkauksilla ei valtiontaloutta pelasteta

linjauksen mukaan koulutustarjonnan kehittämiseen vaikuttavat tulevaisuuden työvoimatarpeet ja ennakoitavissa oleva nuorten ikäluokkakehitys

ikäluokkien pienenemistä pidetään merkittävänä koko itä suomessa mutta myös lapissa kainuussa lounais suomessa ja siellä erityisesti satakunnassa

varsinais suomessa turun ammattikorkeakoulun suomenkielisen palvelun ja johtamisen koulutusohjelma eli niin sanottu marata ala aiotaan lakkauttaa kokonaan

tästä asiasta on käytetty tässä salissa varmaan jo kaksi ja puolisataa puheenvuoroa ja siksi onkin syytä varoittaa että tässä puheenvuorossa jonka minä nyt tulen käyttämään ei todennäköisesti tule mitään uutta näkökulmaa

suomessa poliisi on tunnetusti toiminut hyvin luotettavasti ja siitä osoituksena on myöskin se että kun kansalaisilta kysytään minkä ammattien edustajat ovat kaikkein luotettavimpia niin poliisi on sijoittunut viime vuodet aina kolmen parhaan kolmen luotettavimman joukkoon

mutta siitä huolimatta asia on niin että ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita on tullut haaste koko ihmiskunnalle

määritelmä suuralueesta tässä yhteydessä on ongelmallinen sillä satakunta ei tuota osaajia turun alueen kysyntään

tässä lakikokonaisuudessa tässä uudistuksessa mikä nyt on käsiteltävänä esitutkintalain pakkokeinolain ja poliisilain uudistuksessa tietysti lähtökohtana ovat olleet varmasti perustuslain edellyttämät muutokset

tässä keskustelussa on minun ihmetystäni herättänyt ainakin se että on niin vahvasti voimakkaasti vasemmalla laidalla arvosteltu erityisesti poliisin toimivaltuuksia niin tämän lain käsittelyn yhteydessä kuin eräissä muissakin yhteyksissä jo aiemmin

tavoitteenamme on oltava tehdä suomesta maailman ensimmäinen hiilineutraali yhteiskunta

tähän meillä on käytössä kolme keinoa mutta mikään niistä ei yksin riitä eikä mitään niistä voida korvata toisella

tässä käyttivät erinomaisen asiantuntevia puheenvuoroja poliisikollegani edustajat hakola ja kaltiokumpu mutta erityisesti miellytti ed

zyskowiczin puheenvuoro kun hän totesi mitä kansalaiset ajattelevat kuka on uhkana heidän turvallisuudelleen

toimialat erityisesti majoitus ravitsemus ja kiinteistöalat joille restonomit työllistyvät ovat merkittävässä roolissa turun ja varsinais suomen elinkeinoelämässä

olisin vähän samaa mieltä että kalaa riittää varsinkin kun kalastajat vanhenevat ja ammattikalastajien määrä kaiken aikaa suomessa vähenee ja vähenee

sähkön kysyntä kasvaa ja tuotantokapasiteettia poistuu runsaasti käytöstä seuraavien vuosien ja erityisesti kahden vuosikymmenen aikana

tulevaisuudessa ei myöskään voida nojautua missään tapauksessa mittavaan sähkön tuontiin

ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähentäminen tulee tehdä valtioneuvoston linjausten mukaisesti ja kohdistaa sinne missä työllistyminen on heikompaa ja missä ikäluokat pienenevät

tätä on todellakin niin kuin täällä on moneen kertaan todettu valmisteltu jo seitsemän vuotta mutta edelleen tässä on isoja puutteita

tämä hallituksen esitys ei ole ollut hyvä

uudistuksella on kyllä erittäin hyvät tavoitteet kun hallituksen esityksessäkin todetaan että pyritään järjestämään kalavarojen ekologisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö nykyistä paremmin tämä on erinomaisen hyvä tavoite ja tämän lain tavoitteena on turvata kalojen luontainen elinkierto ja lisääntyminen mahdollistamalla välttämättömien kalastusrajoitusten ja muiden toimenpiteiden toteuttaminen

jos tästä haluaa löytää nyt jotain hyvää yksi hyvä on se että tulee yksi lupa se on ok varmasti yksi lupa jolla sitten korvataan tämä nykyinen voisi sanoa kirjava lupien järjestelmä

ydinsähkön toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta antavat hyvän pohjan kotimaisille ja ulkomaisille investoinneille ja sijoituksille suomeen ja tätä kautta yrittäjyydelle työllisyyden kasvulle ja kansalaistemme hyvinvoinnin lisääntymiselle

sitten näitä ongelmia

ensinnäkin iso ongelma on se että vedenomistajan oikeudet viedään mutta vedenomistajat maksavat enemmän saavat rahaa vähemmän ja sitä paitsi heidän kalastustaan tullaan vielä viranomaisten taholta merkittävällä tavalla rajoittamaan

nyt tehtävät päätökset tukevat suomen ilmasto ja energiastrategiaa jossa tavoitteena on lisätä sähköntuotantokapasiteettia siten että sähkön tarve pystytään tuottamaan kaikissa tilanteissa omilla voimalaitoksillamme

sitten tämmöisiä yksityiskohtia tästä lakikokonaisuudesta